on myöskin juridisesti perustuslakikysymyksenä äärimmäisen tärkeä asia tämmöinen muutos ja me yritimme sitä tehdä että se olisi mennyt sinne mutta eipä se käynytkään

arvoisa puhemies

kyllä ed

keskustelu ja poliittinen paine olivat tarpeen ja siitä kiitos kaikille kolmannen sektorin järjestöille sillä ensimmäiset luonnokset olisivat tienneet auttamatta kolmannen sektorin työllistämisen alasajoa

rantakankaan hallintovaliokunnan puheenjohtajana pitää miettiä kun hän hokemalla hokee ei ollut ensimmäinen kerta ja painottaa niin kuin edellisessäkin keskustelussa kuinka vastuulliset kansanedustajat ovat samaa mieltä kuin hallintovaliokunta ja hallintovaliokunnan puheenjohtaja

mitä isompi työmaa sitä enemmän alihankintatasoja ja sitä pidempi on tämä alihankintaketju

ekpn ja kansallisen keskuspankin sääntöjen mukaan tämä joukkovelkakirjojen osto jälkimarkkinoilta on katsottu mahdolliseksi

joissain maissa on otettu semmoinen lainsäädäntö voimaan että siinä on ehdoton raja kuinka monta alihankintaporrasta saa olla urakassa

tarkoittaako tämä sitten että ne jotka ovat jättäneet vastalauseen tai jotka täällä salissa ovat eri mieltä kuin te ovat vastuuttomia näin vakavassa kysymyksessä

sehän ei sinällään ole aivan tavaton summa mutta kuitenkin kun tämän yhdistää siihen mitkä ovat kaikki kokonaisvastuut suo mella kansainvälisen valuuttarahaston kautta ervvn ja euroopan vakausmekanismin kautta niin silloin nämä kaikki pitää kyllä ynnätä yhteen

lapsilisien indeksikorotukset on jo jäädytetty ja ensi vuodelle hallitus esittää lapsilisien leikkausta

siellähän toimitaan niin että työttömän mukana kulkee työnantajalle automaattisesti lankeava työllistämistuki ilman tarveharkintaa

vaikka harmaa talous esiintyy hyvin voimakkaasti hallitusohjelmassa niin aika paljon siellä kuitenkin on jäänyt asioita selvitysten varaan ja kun nämä selvitykset tehdään kolmikantaisesti niin siellä se kolmikantayhteistyön yksi osapuoli voi vaan ilmoittaa että nyt asia ei etene ja silloin se ei etene

pahimmillaan leikkaukset ja veroratkaisut kertautuvat sellaisessa lapsiperheessä joka asuu vähän syrjemmällä ja joutuu kulkemaan omalla autolla palveluiden ja työn perässä ja maksaa asuntovelkaa

tästä ostettujen joukkovelkakirjojen jakautumisesta maittain liikkeeseenlaskijamaitten mukaan ei ole julkista tietoa

suomessakin olisi pitänyt tehdä sama sen sijaan että yritettiin mennä ja osin mentiinkin oletettujen euroopan unionin euroopan komission vaatimusten taakse

se on ihan mielenkiintoinen asia samaten kuin se että suomen pankin taselaskelmassa euroalueen sisäiset saamiset sitäkään ei pääse jäljittämään mistä se luku kertoo

mekin olisimme voineet toimia niin että oltaisiin täsmennetty ainakin tiettyjen työttömien ryhmät luotu heille omat kategoriat ja annettu heille subjektiivinen oikeus työllistämistukeen

kuitenkin se on selvä että se on sitä rahaa mitä ja itä suomessa toimivat hankimme on kulkeutunut suomessa toimiviin pankkeihin

arvoisa puhemies

kyse ei siis ole mistään äkillisestä tähän vuoteen ajoittuvasta ilmiöstä vaan pidempiaikaisesta trendistä joka on aiheutunut poliittisista päätöksistä

se on lähtenyt liikkeelle joistain muista euroalueen maista suomen pankkijärjestelmä on katsottu kuitenkin sen verran luotettavammaksi kuin monen muun maan pankkijärjestelmä

ja jos olisi löytynyt työnantaja joka tämän tuen voimin olisi ollut valmis työllistämään niin se tuki olisi tullut kuin manulle illallinen ja näiden eu pykälien kilpailuvaatimusten suhteen ei olisi tullut mitään ongelmia

on eettisesti mielenkiintoista se että kolmansista maista tuleva työvoima jaetaan tämmöiseen parhaaseen a ryhmään ja sitten muu työvoima ja muut halukkaat ovat jossain muussa kategoriassa

aikaisemminhan meillä oli työllistämisvelvoite ja työpaikkaoikeus mikä tarkoitti sitä että tietyn määräajan jälkeen jokaisella työttömällä oli oikeus määräaikaiseen työpaikkaan

tässä tilanteessa kun meillä on jo ongelmia aivan tarpeeksi euroopan unionin maista tulevan työvoiman valvonnassa ei ole mitään järkeä siinä mitä on aikoinaan esitetty eikä niin pitkä aika sitten että luovuttaisiin kolmansista maista tulevan työvoiman osalta yleisestä saatavuusharkinnasta

jos sitä rahavirtaa pääsisi kulkemaan taaksekäsin silloin pystyisi löytämään paljon paremmin ne kriisimaat ja sen ytimen mistä tämä kriisi lähtee liikkeelle

se onko sinulla työtä määrittelee asemasi nyt ja tulevaisuudessa

indeksileikkaus merkitsee sosiaaliturvan reaalitason pysyvää alentamista ellei sen jälkeen palata normaaleihin leikkaamattoman indeksin mukaisiin tarkistuksiin

jos meillä takavuosikymmeninä järjestelmä kesti tällaisen mallin niin ei tämä ruotsin malli ainakaan kustannuksiin olisi kaatunut

hyvä että hallitusohjelmassa on selkeä kirjaus siitä että siitä ei luovuta

ja vielä kun tähän olisi kytketty se että sosiaaliset yritykset niiden lainsäädäntö luotaisiin kokonaan uudelta pohjalta ihan niin kuin irlannissa on rajoitettuja osakeyhtiöitä jotka jakavat kaiken saamansa voiton sen yhtiön alkuperäisen tarkoituksen mukaan elikkä työttömien työllistämiseen ja tällä perusteella esimerkiksi euroopan yhteisön tuomioistuimessa on suosittu sosiaalisia yrityksiä sillä perusteella että kun ne toimivat tämän alkuperäisen periaatteensa mukaan niin ne ovat tarjouskilpailussa esimerkiksi voineet ohittaa halvimman tarjouksen

ei ole mitään järkeä kasata ongelmia entisten ongelmien päälle koska harmaa ja pimeä talous on niin yleistä ulkomaalaisen työvoiman ja yritysten osalta

mutta se mitä pitäisi pohtia on se että helpotettaisiin entisestään sellaisten ulkomailta tulleitten opiskelijoitten ja työntekijöitten jotka harjoittavat molempia opiskelua ja työntekoa suomeen jääntiä siinä tilanteessa kun he valmistuvat suorittavat tutkinnon

arvoisa puhemies

passiivinen työllisyyspolitiikka eurokriisi sekä talouskurisopimukseen sitoutuminen verotuksen painopisteen siirtäminen välillisiin veroihin esi merkiksi arvonlisäveron nosto ja veropohjan rapauttaminen kuten miljardin euron yhteisöveron alennus ja pääomatulojen aliverottaminen ovat olleet tietoisia ratkaisuja joista köyhä maksaa aina täyden hinnan

ensinnäkään velkaantumista ei kyetä taittamaan laskuun vaalikauden aikana päinvastaisista tavoitteista huolimatta ja esimerkiksi suomen pankin arvion mukaan lisäsopeutustarve olisi noin miljardin euron luokkaa jos tavoitteista halutaan pitää kiinni

heillä on valmiit ystävyyssuhteet täällä he ovat ihan oikeasti asettuneet asumaan tänne he ovat oppineet kulttuurin oppineet kielen ja osalla voisi olla tarjolla jo työpaikkakin